voisi sanoa sillä tavalla että demokratia alkuperäisessä muodossahan oli juuri sellaista että torille keräännyttiin äänestämään ehkä huutoäänestyksellä siitä mitä seuraavaksi tehdään ja siinä olivat mukana kaikki kansalaiset jotka halusivat

minun mielestäni siellä pitäisi käsitellä sentyyppisiä asioita jotka ovat kirkkaita ihmisten mielissä elikkä on selvä kysymys mikä sinne laitetaan

sitten minä olen sitä mieltä että kun täällä oli puhe edustaja hirvisaaren alustuksessa että onko tämä neuvoa antava kansanäänestys vai äänestys joka on lopullinen niin käytännössähän sillä ei ole koskaan ollut mitään eroa

jos neuvoa antavassa kansanäänestyksessä kansa on äänestänyt jonkun puolesta tai vastaan enemmistönä niin se on toteutunut myös sitten siinä myöhemmin

arvoisa herra puhemies

tämä ei ole kirkollinen kysymys

kirkko voi itse päättää miten toimii tässä asiassa

kysyttyäni suomen tasa arvovaltuutetulta onko tämä kansalaisaloitteen kysymys ihmisoikeuskysymys oli vastaus selvä

kyllä kysymys on ihmisoikeudesta yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta

tämä korostaa sitä että emme voi lain edessä erotella ihmisiä sukupuolisen suuntautumisenkaan perusteella

viime vuoden lopulla terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat tekivät järkevän seitsenkohtaisen uudistamisesityksen toimivien sosiaali ja terveyspalveluiden varmistamiseksi tulevaisuudessa

parasta esityksessä oli se että kansalainen saa vapaasti valita mistä terveyspalvelunsa hankkii ja palveluntuottaja saa verovaroista korvauksen sovittavien perusteiden mukaan

arvostelusta huolimatta malli on kehittymässä hyvään suuntaan koska ruotsissa on tunnustettu että vain asiakkaaseen perustuva malli pystyy kehittymään ajan mukana

arvoisa herra puhemies

islannin ilmatilan valvonnan yhteydessä suoritettava ilmavoimien yhteistyöharjoituksen päätöksenteko suomen osalta on tästä hyvä esimerkki

kysynkin arvoisilta ministereiltä

ovatko eri pohjoismaiden erilaiset puolustusratkaisut kaikkia pohjoismaita hyödyttävän harjoitusyhteistyön tiivistämisen ja kehittämisen este

kun hallitus solmi sote sovun oppositiopuolueiden kanssa olin vieläkin toiveikkaampi tulevasta kehityksestä ja kansalaisten valinnanvapaudesta

arvoisa herra puhemies

järjestämisvastuu ja tuottaminen kyllä erotetaan toisistaan ja se on hyvä asia mutta valinnanvapautta ja yritysten ja kolmannen sektorin mukaantuloa innovatiivisuutta uudistumista ja verotuloja ei sallittu

esimerkiksi puolangan hyvin sujunut ja edullinen sosiaali ja terveyspalveluiden sopimus hoivayritys attendon kanssa ei ole jatkossa enää mahdollista mikäli sote kuntayhtymä siis kilpailija ei sitä halua

syntyy uusia monopoleja

yritykset voivat olla ainoastaan alihankkijoina mukana palvelusetelijärjestelmässä jos kunnallinen palveluntuottaja niin päättää ja sote alue sekä sosiaali ja terveysministeriö niin hyväksyy

arvoisa herra puhemies

tämä on tämän selvityksen mukaan vain noin prosentti siitä tukien määrästä joten ei tämäkään niin kovin suuri tällä hetkellä ole

solidium oy on itsenäinen osakeyhtiö jolla on oma hallitus joka keskustelee kyllä omistajaohjausministerin ja tarvittaessa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kanssa

normaali yritys on riippuvainen vain asiakkaistaan joista se kilpailee

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

keskusteluja käyty nimenomaan talvivaarasta

meillä on vielä paljon tehtävää ennen kuin toimiva ja demokraattinen sote näkee päivänvalon suomessa

edelleen arvoisa puhemies kevään emissiossa talvivaara sai ainakin kahden vuoden rahoituksen toiminnalleen noustakseen kannattavaksi

yksi merkittävimmistä sijoittajista oli solidium osakeyhtiö

emissiosta

miten tämä on mahdollista jos solidium olisi seurannut talvivaaran kehitystä

elikkä pitäisi katsoa miten kauan aikaa siinä synnytykseen niillä latvavesillä menee ja sitä kautta laskettaisiin ne riskit

elikkä ei näitä suhteita näin voi käsitellä että kaikki sektiot joita tehdään pystytään etukäteen ennustamaan ja sitten kutsumaan jo paljon aikaisemmin sinne asianmukaiseen sairaalaan jossa tällaiset uhkaavat sektiotapaukset syntyvät

tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen aluevaikuttavuuden ja kansainvälistymisen näkökulmasta on jo aiemminkin jalostanut ja suunnannut ammattikorkeakoulutoimintaa sekä alueen yrityksiin että kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhön

esitän sen näkemyksen että meidän pitäisi saada koko maahan kyllä tämän synnytyksen osalta enemmän tasa arvoa nimenomaan sillä tavalla että täällä etelä suomessa voidaan hyvinkin harventaa näitä synnytyssairaaloita ja tuolla pohjoisessa sitten olisi pienempi ryhmä tai mitä olisi sen takia kun ne ovat kaukana toisistaan entinen määrä

ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suorittamismahdollisuuksien lisääminen nostaa maakunnan osaamiseen perustuvien työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen paikkakunnalla

kun taas edustaja jalonen piti hallituksen viisi kertaa pienempää yhteisöveron kevennystä liian kovana ja liian kalliina niin tässä voisi kysyä että mikäs se on perussuomalaisten linja tässä yhteisöveroasiassa loppujen lopuksi

arvoisa puhemies

tämä kilometrikorvausasia tosiaan on jos ajatellaan maantieteellisesti merkittävä siinä mielessä että jos lähdetään myymään tuotteita niin kannattaa sitten pitää huolta siitä että ei työntekijä joudu itse maksamaan niitä kustannuksia

kyllä olen erittäin hyvin tutustunut siihen viron malliin ja todella toimin yrittäjänä yrityksessä jossa on viitisenkymmentä henkeä töissä kajaanissa ja tiedän mitä siinä tulee tapahtumaan

kyllähän sillä että velvoitetaan ottamaan uusia työntekijöitä varmasti työpaikkoja syntyy mutta ei sillä tavalla että kerralla tehtäisiin näin

arvoisa herra puhemies

todella olen sitä mieltä että taksia ajaessa varmasti sama asia olisi tasa arvon kannalta pätevä joten pidän edustaja mäntymaan lakialoitetta oikeaan osuvana niin eliniänodotteen kasvun työurien pidentämistarpeiden yrittäjävapauden kuin tasa arvon kannalta

arvoisa herra puhemies

kannatan vastuullista taloudenhoitoa

pääministeri kataisen hallituksen kehysriihessään tekemät ratkaisut ja suomen julkisen talouden hoitoa kohtaan tunnettu luottamus näkyvät lisäbudjetissa muun muassa alentuvina valtionvelan korkomenoina

arvoisa herra puhemies

kun tiedämme että muu eurooppa on vientimme tärkeimpiä kohteita niin on luonnollista että viennin kasvu ja samalla koko talouskasvumme on vaarassa

hallituksen esitys jossa uusiutuvien kotimaisten energiamuotojen etua tuodaan hyvin esille on kaiken kaikkiaan kokonaisuutena kannatettava

erityisesti turpeen osalta tämä esitys on minun mielestäni erinomainen enkä minä ole täällä kuullutkaan monen sitä kovin suuresti vastustavan

edes kevään tilauskannan kasvu suomalaisille yrityksille ei ole lisännyt suomessa tehdyn työn kasvua sillä kotimaisen työn osuus suomalaisissa yrityksissä on laskenut nopeasti

turve on nimittäin niitä harvoja energiamuotoja energiateollisuudessa joka ei tarvitse tukea vaan maksaa siitä veroa

tänä vuonna ulkomaisen työvoiman määrä suomalaisissa kansainvälisissä yrityksissä on kasvanut ohi suomalaisen työvoiman

arvoisa puhemies

elikkä siellä mitataan kyllä täysin automaattisesti se hakattava puu runkoineen päivineen ja sitten siinä kuljettaja laittaa eri napeilla ylös minkälaisesta puusta on kysymys

jos siellä on lahoja puita niin hän painaa sitä laho nappulaa ja tämä sitten myös dimensioi sen ja jos siellä on runkovääryydestä tai lenkoudesta kysymys niin sitä nappulaa painetaan siinä vaiheessa

ja se tiedosto sitten menee sieltä automaattisesti kaikille halukkaille niinä tulosteina mitä siinä halutaan

esitän keinoksi nykyistä voimakkaampaa t k toiminnan ja viennin edistämistä erityisesti pk yritysten osalta

elikkä varsinaisesti sen tiedon onkimista ei ole kovin paljon

kyllä ymmärrän sen minkälainen jälki siellä jää sitten kun se puu on hakattu sipuli minkälainen jälki siitä jää ja se arviohan tehdään joka tapauksessa sitten oli tilanne mikä tahansa

elikkä tässä ei nyt niin suurta vaikeutta ole kuin mitä tässä on tuotu esille byrokratiaa ja raskasta seurantaa

arvoisa puhemies

ja sitten kokemukseni tästä itse olen ollut lähemmäs kymmenen vuotta tämmöisen chp energialaitoksen hallituksessa on se että jo aikaisemmin on ollut mutta on myös tulevassa energiamiksissä elikkä tällaisessa polttojärjestyksessä jotkut sanovat sitä niin kuin ministeri orpo ajojärjestykseksi totuus se että ainakin tuolla kainuussa kaikista edullisinta on polttaa sitä tuettua energiaa toiseksi edullisinta on tämä turpeen polttaminen ja kolmanneksi edullisinta on puoliksi tuettua järeämpää haketta polttaa ja sen jälkeen tulee sitten tämä kivihiili

suomessa asuvista ulkomaalaisista suurin ryhmä ovat venäläiset

vastakkainasettelua suomalaisten ja täällä asuvien venäläisten välillä ei ole ja tämä tilanne on meillä myös säilytettävä tämän ukrainan kriisinkin yli

se on ollut jo aikaisemmin tämä järjestys ja nyt sitten kun ei oleellisesti muutu tämä tuki kokonaisuudessa vaan se hivenen paranee tietysti riippuen siitä palstasta se ei muuta tätä kokonaisuutta

toiseksi arvoisa puhemies euroopan unionin mahdollisista talouspakote ja sanktiopäätöksistä osaltamme muiden kanssa päätettäessä on hyvä muistaa ja muistuttaa myös muita että ruplan kurssin ja moskovan pörssin laskut ovat jo sinänsä sanktioita venäjälle mutta myös euroopalle ja etenkin suomelle sillä venäjä on meidän suurin kauppakumppanimme

tähän asiaan täytyy tietysti siellä valiokunnassa kiinnittää erityistä huomiota sillä tavalla että käydään läpi tästä ensiharvennuksesta mitä kaikkea siellä ensiharvennuksessa joudutaan tekemään ja miten se ensiharvennus sitten tehdään ja onko sieltä pakko ottaa tällaista järeää puuta ja miten paljon ja jos on pakko ottaa sitä eikä sille erälle löydy sitä asiakasta järkevästi niin jotakin siihen väliin pitäisi sitten tehdä ja nimenomaan sitä ajatellen että alueelliset erot ovat huomattavia

mielestäni taloudellinen jäähtyminen tilanteen kehittymisen mukana ohjaa päättäjiä myös venäläisiä jos ei heti niin ainakin pitemmän aikavälin kuluessa tarvittaviin ratkaisuihin

elikkä pitäisi keskustella otetaanko ne alueelliset erot jollakin tavalla siihen lakiin mukaan ja onko niitä mahdollista ottaa tuleeko siitä liian vaikea

täällä on esitetty että sitä puuta riittää

toisaalta esityksiä on että puuta ei välttämättä riitä kaikkeen mitä halutaan tulevaisuudessa tehdä ja mihin investoida

ja sitten se kohta onko pakko tukea tuontihaketta samalla tavalla kuin suomalaista haketta

sitten edustaja korhonen puhui tästä mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteiden tukemisesta jota muun muassa keski euroopassa monessa valtiossa käytetään

kyllä minä soisin sen tänne koska mekaanisen metsäteollisuuden työpaikat ovat erittäin tärkeitä ja niitten voisi sanoa haasteet ovat kohtuullisia ja se on osa meidän vientiteollisuutta

kiitän tästä ajasta

arvoisa puhemies

yritykset kokevat kotimaisen lupabyrokratian suureksi esteeksi tälle kehitykselle mutta merkittävän lisähaasteen suomelle ja euroopalle tuo usa

kun usa siirtyy kaasuun on hiilen hinta laskenut rajusti ja tuonti eurooppaan kasvanut

harvaan asuttu kylmä ja pohjoinen maa sekä teollinen osaaminen nostavat suomen energiankulutuksessa maailman kärkeen

se ei ole huono asia vaikka kulutamme henkeä kohti enemmän energiaa kuin keskimäärin euroopassa sillä teollisuutemme on alansa puhtainta ja energiatehokkainta

kun suomalaista teollisuustyötä on kustannussyistä siirretty suomesta muualle ovat energiankulutus ja päästöt yleensä kasvaneet

kehitystä olisi syytä minun mielestäni jatkossa kehittää niin että suomessa pystytään teollisuudelle tarjoamaan energiaa joka olisi kilpailukykyistä jopa pohjoisamerikkalaisen energian suhteen ja tuomaan suomalaista teollista työtä meille takaisin

suomalaisten yritysten koko suhteessa populaatioon ja keskiarvoon euroopassa on un muotoinen elikkä meillä puuttuu tästä keskisuuret yritykset

tai sitten edustuksellisessa demokratiassa valitut kansanedustajat muotoilevat sen kysymyksen ja tekevät valmistelevat siitä sillä tavalla että siitä ei johtuisi esimerkiksi rasistisia ynnä muita vähemmistöön kohdistuvia sortavia toimenpiteitä

vaikka pidänkin alkoholin tuhovoimaa suurena ja sen tuottamia kustannuksia yhteiskunnallemme yhtenä suurimmista ongelmistamme niin pienpanimot ja lähioluet ovat uuden elävän kulttuurin aineksia

oikein ja järkiperäisesti toteutettuna ne muuttaisivat elämäämme aidosti yhteisöllisempään suuntaan luoden myös uutta yrittämistä ja työpaikkoja eikä tällä mielestäni ole mitään tekemistä nykyisen ongelmakäytön kanssa

arvoisa herra puhemies

elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksien monialainen virastomalli ja poikkihallinnollinen työtapa soveltuvat hyvin valtion aluehallintoon joten uudistuksen käynnistyminen on tältä osin onnistunut